arvoisa puhemies

mutta nyt kyllä jokaisen pitäisi miettiä millä tämä työ saadaan uudelleen tänne suomeen ja käyntiin

ulkoasiainvaliokunta on mielestäni lausunnossaan ottanut osuvasti kantaa että kehityspolitiikka on kiinteä osa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

olisi mukava kuulla ennen kuin pääsen viettämään juhannusta

alueen ruokaperunantuottajat joutuvat ostamaan uuden vähintään e luokan siemenen vuosittain ja näistä aiheutuu lisäkustannuksia verrattuna muun maan perunantuottajiin

köyhyys ja kansalaisoikeuksien puute olivat osatekijöitä pohjois afrikan kansannousujen taustalla näinhän se on ollut

lapsen etu ei jää huomioimatta koska kunnilla on velvoite kuulla perhettä ja ratkaista päivähoidon tarve yksilöllisesti lapsen edun mukaan myös kokopäiväiseksi

edelleen vaikuttavuuden lisääminen ja tuloksellisuuden parantaminen samoin läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeätä ja määrärahojen nosto ei yksistään paranna asiaa

tästä keskusteltiin onko työntekijöillä sitten joka tapauksessa aikomustakaan työllistyä suomeen mutta kaiken kaikkiaan voi kannattaa lämpimästi tätä esitystä yleiskeskustelu on päättynyt pappi ryhdytään

uskon että useimmissa tapauksissa lapsen etu on kuitenkin saada oman äidin tai isän hoivaa ja osallistua perheen arkeen silloin kun se on mahdollista

arvoisa puhemies

ihmisoikeudet on nostettu aivan oikein tässä kehitysyhteistyön perustaksi

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se tuo lakiehdotusta ensimmäinen käsittely alkaa

vai onko oikein että lapsi viettää pitkiä päiviä päiväkodeissa vaikka oma äiti tai isä olisi kotona vaikkapa pienemmän sisaruksen kanssa

naiset ja lapset ovat vailla oikeuksia heillä on vain velvoitteita niin että siihen on paljon kiinnitettävä huomiota samoin kuin maakaappauksiin paikalliselta väestöltä

mutta kun tiedämme että vanhusten määrä suomessa jatkuvasti kasvaa niin pitäisi joskus käydä oikein semmoista yhteiskunnallista keskustelua siitä että omaishoito pitäisi laittaa tasavertaiseksi muun hoitotyön kanssa

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

eli näitä kaikkia hyviä asioita

monet kunnat ovat vaikeuksissa kun hoitopaikkoja ei tahdo riittää

myönnän että meillä on ehkä erilaisia painotuksia me emme ole näitä vihamiehiä

asian käsittely päättyi

tämä johtaa siihen että paikkoja järjestellessä moni joutuu kuljettamaan lapsia kauas kodista ja työpaikasta ja pahimmassa tapauksessa vielä sisaruksia eri paikkoihin

myös ovat nämä ruokatottumukset

tämmöinen perinteinen ruokakulttuuri on hävinnyt että ei ole perheillä enää yhteistä aikaa syödä kerran päivässä ruokaa ja sitten todella arvostaa sitä vaan niin kuin täällä on monesta suusta sanottu tämä ulkona syöminen on kasvanut mutta tämäkin on semmoinen kulttuuriasia

rajaamisella tullaan mahdollisesti helpottamaan työssä käyvien tai opiskelevien mahdollisuuksia saada paikka kohtuullisen läheltä kulkureittiään

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

edelleen kunnissa jää mahdollisuus itsenäisesti päättää kokopäiväisen päivähoito oikeuden tarjoamisesta omien resurssien mukaan

lähiruuasta

ja vielä lopuksi on sanottava että suomessa päivähoitoa annetaan myös iltaisin ja öisin viikonloppuisin

me perussuomalaiset olemme esittäneet jatkuvasti että säädettäisiin oikein tämä omaishoidon laki ja siirrettäisiin tämä tuki kansaneläkelaitoksen vastuulle mikä tarkoittaisi myös sitä että joka kunnassa nämä palkkiot olisivat samansuuruisia

jos ajatellaan maaseutua että siellä koulut voisivat käyttää lähiruokaa ja sitten julkiset laitokset ja muut kaikki mahdollinen byrokratia pitäisi poistaa

näin ei ole valitettavasti ruotsissa vaikka täällä on otettu sieltä mallia kun ruotsissa on kaikki niin hyvin

jos ajatellaan globaalitaloutta niin heikko taloudellinen tilanne on mennyt siihen että tämä harmaa talous ehkä kasvaa koska tuotemerkkiväärennökset kasvavat

toivottavasti tämä lakiesitys menee askeleen eteenpäin mutta olisi kyllä tulevia vuosia ja vuosikymmeniä ajatellen tärkeätä että käytäisiin koko omaishoitokeskustelu yhtenä suurena asiana

siinä olisi varmaan yhteiskunnallista säästöä ja varmaan monille vanhuksille ja jotka tätä hoitoa saavat se olisi myös inhimillisesti ajatellen paljon parempi vaihtoehto kuin laitoksessa makaaminen

täällä paljon puhutaan uhkakuvista joista mekin olemme keskustelleet ja joihinka olemme varautuneet mutta annettakoon tämän olla edustaja vikmanin nuoruuden haihatuksia

arvoisa puhemies

me kaikki olemme varmaan huolissamme millä saadaan suomi nousuun ja sehän lähtee vain työtä tekemällä mutta tiedämme että niitä työpaikkoja tänä päivänä ei löydy suomeen ei eu maihin eikä välttämättä muuallekaan maailmaan

aluksi on todettava että puhemies ei uskaltanut kysyä mitä meikäläinen on tehnyt koska hän tietää minun liikunnalliset taitoni erittäin hyvin

sitä pitäisi kerta kaikkiaan enempi jalostaa ei yksistään vain rakennuksiin ja huonekaluteollisuuteen vaan metsästä saadaan hyvin paljon muutakin

en ole mihinkään sohvaperunoihin kuuluva koska sanon arvoisa puhemies että minun kuntoni on lähtenyt kesästä

olin metsässä olin mottihommissa puutarhanhoidossa ja nyt tämä sitten kun olen tullut tänne eduskuntaan on niin sanottua verryttelyvaihetta niin että mitkään köydenvedokset eivätkä tämmöiset riuhtaisut kuulu tähän

sitä on mustaa punaista vuolukiveä niin että tätäkin voitaisiin erilaisin jalostusastein viedä maasta

kun jatkuvasti hallitus puhuu että perustetaan erilaisia toimikuntia niin pitäisin kyllä hyvin välttämättömänä että hallitus perustaisi jonkin komitean miettimään mitkä olisivat meidän suomalaisten vahvuudet oikein ja kuinka me voisimme tätä vientiä edistää koska lukemat päivä päivältä synkkenevät suomen vientiteollisuuden puitteissa

eli tämän voin sanoa

ja sitten työmatkan olen kulkenut kävellen ja tänä päivänä olen myös harrastanut että olkoonpa se sitten viides kerros niin ollaan kävelty ei käytetty hissiä

vieläkin niistä arvomaailmoista

koska en ole sivistysvaliokunnan jäsen niin olen alleviivannut minulle sellaisia tärkeitä asioita tästä kyseessä olevasta sivistysvaliokunnan mietinnöstä

täällä edustaja rossi mainitsi tämän ja myös minä haluan vielä kysyä siitä että kun hallitus pienensi tuota turpeen ja maakaasun verotukea niin se antaa mahdollisuuden siihen että tuodaan kiinalaista kivihiiltä

ehdotetuilla muutoksilla luotaisiin puitteet selkeämmälle ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle

onko tämä suomalaisen työn arvostusta

ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ensisijainen tavoite on tuottaa työmarkkinoille osaavaa työvoimaa joten ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen on kyettävä vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän muutokseen

on myös muistettava että työtehtävät ja tavat tehdä työtä muuttuvat jatkuvasti

ja hallitus on yleensä kaikesta vastuussa

minun mielestäni kun puhutaan kestävyysvajeesta ja kaikista näistä hyvinvointipalveluista meidän ja hallituksen pitää tehdä niitä toimenpiteitä millä työtä saadaan työttömille mitenkä nykyiset työpaikat säilytetään miten vienti saadaan vetämään

kerran hankittu osaaminen ei riitä koko työuran ajan vaan tämä elämä on elinikäistä oppimista on kysymyksessä nuorempi tai vanhempi ihminen

arvoisa puhemies

täällä on myös sanottu että opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet myös lisääntyvät ja kun mahdollisuudet lisääntyvät niin käytännössä on käynyt niin että esimerkiksi maaseudulla pienet ammatilliset koululaitokset eivät ole saaneet oppilaita vaan opiskelijoille on tärkeätä että siinä koulutuksen ympärillä on myös sitä muuta tekemistä

kun nämä on ratkaistu niin voidaan puhua mitenkä suomi pahoinvointivaltio tulee hyvinvointivaltioksi millä tarkoitan sitä että nyt meidän lapsemme kärsivät meidän nuorilla on mielenterveysongelmia

myönteistä onkin että suojelupoliisille myönnetään puoli miljoonaa lisää mutta on kysyttävä onko tämä tarpeen koska niin sanottu ennalta ehkäisevä työ on erittäin tärkeätä

arvoisa puhemies

tämä laki selkeyttää todella tätä kunnallisen eläkelaitoksen toimitusjohtajaa että valtuustohan päättää ja ottaa niin kuin täälläkin sanotaan kunnanjohtajan ja sitten taas kuntalain mukaan voi irtisanoa jollei kunnanjohtaja nauti valtuuston luottamusta

ja sitten jos puhutaan tästä kotihoidosta tämä on arvokysymys että miettikääpä pienyrittäjää jos hänen pitää tulla hoitamaan lapsia ja vaimon pitäisi mennä töihin

kun tällä lailla on pyrkimys vaikuttaa myöskin biopolttoaineen kestävyyden seurantaan on lakiesitys oikea

on kysyttävä miksei lapsilisävähennystä poistettaisi ja annettaisi olla alkuperäisen mukaan

se on turvapaikanhakijan ja viranomaisten yhteinen etu

eli semmoinen moraali ja arvokysymys on tämä kotihoidon tuen puolittaminen

kysyisin paljonko on näitä niin sanottuja vapaaehtoisia palautuksia nyt tähän mennessä ollut ja kysyisin myös näistä pakkopalautuksista koska tiedetään että ne ovat hyvin raskaita ja kalliita toimenpiteitä

on niitä joihin leikkaukset eivät vaikuta elämiseen mitenkään mutta ahdistavaa on todeta ne perheet joihin muutamankin euron leikkaukset vaikuttavat hyvin negatiivisesti

ennen kuin hutkin minä odotan mielenkiinnolla paljonko omaishoitajia palkataan kuka rakentaa palvelutaloja kuka ne maksaa

vaikka biomassatuotannolla varmasti työllistetään kohdemaissa samalla kuitenkin tuhotaan alkuperäiskansojen elinolosuhteita ja tilaa

kun täällä sanotaan että päätöksentekoprosesseista ei kuitenkaan olisi tarpeen säätää laissa kun on kysymys tästä kevan toimitusjohtajasta vaan siitä antaisi määräykset kevan valtuuskunta kysyisin että tätä ei laitettaisi lakiin vaan sitten määräykset tulevat tosiaan kevan valtuuskunnalta

täällä on puhuttu näistä vokin toimista

tämä näkyy erityisesti palmuöljyn tuotannossa

jos näillä lainmuutoksilla pystytään entistä paremmin valvomaan myös suurten öljy yhtiöiden palmuöljystä tuotettavan biopolttoaineen tuotantoketjua muutos on paikallaan

onko mitään henkilömitoitusta mitä vähimmillään tarvitaan koska se on myös suuri turvallisuustekijä täällä vokien ympäristössä

täällä suomessahan seilaa itämerellä laivoja joissa kulkee monia miljoonia ihmisiä vuosittain

uudistus laittaa kehitysyhteistyön uusille linjoille tehostamaan toimintaa ja sen vaikutusten arviointia

onko vieläkin niin että laivat päästävät sitä itseänsä itämeren syvyyksiin vai ovatko tämän vihreät saaneet pori juuan edustaja tiilikainen perustaa korjattua

vähäinenkin tulojen lasku aiheuttaa sen että vaatteiden ostomahdollisuudet pienentyvät ja harrastusvälineistä ja harrastuksista joudutaan luopumaan ja vähävaraisilla lapsilla on muutenkin vaikeata osallistua koulun maksullisiin retkiin tai muihin tilaisuuksiin

olemme tyytyväisiä malliin jonka tarkoituksena on siis tehostaa avun perillemenoa ja lisätä konkreettisia tuloksia pienemmillä kustannuksilla

ja tämä myös että demokratian taidot ne kannustavat osallistumaan ja myös vahvistavat omaa kansalaisidentiteettiä niin että opiskelija olisi kiinnostunut yhteiskunnallisesti myös politiikasta ja ympäristön ymmärtämisestä

onkin ääneen kysyttävä kuuluvatko nämä ruuat sokerit nälkäisen lautaselle vai katumaasturin tankkiin sillä samaan aikaan kun maailmalla nähdään nälkää elintarvikkeita käytetään polttoaineiden raaka aineena

arvoisa puhemies

täällä jo puhuttiinkin että reilu vuosi sitten ulkoasiainneuvoksen ja eläkkeellä olevan suurlähettilään kääriäisen kirja kehitysavun kirous aiheutti kohua

esitys toiseen lisätalousarvioehdotukseen siinä on hieman lisäyksiä liikenne kulttuuri opetusministeriön ynnä muuta

etanolin valmistaminen elintarvikejätteistä on hyvä esimerkki oikeasta kehityksestä

lapsilla saattaa olla myös huoli perheen toimeentulosta ja heille voi kasautua suurempaa vastuuta kotiasioista muun muassa tarve ansaita lisärahaa

monikansalliset yritykset kiertävät veroja ja veroparatiiseihin kertyy tuhansia miljardeja euroja

suomi ei ole enää turvalliselta tuntuva lintukoto vaan olemme joutuneet keskelle maailman myllerrystä

köyhyys ei näy yksistään aineellisena puutteena

parantuminen voi tapahtua hitaasti tai pahimmillaan perhe joutuu entistä suurempiin vaikeuksiin varsinkin tänä aikana kun työ on loppunut asuntovelat ovat rästissä ja niin edelleen

meillä suomessa on kuitenkin tärkeintä keskittyä kotimaisen biopolttoainetuotannon lisäämiseen ja kehittämiseen ja otettava se eettinen näkökulma aina huomioon

nyt kehityspolitiikan keskeisiin ongelmiin on haettu aivan uusia ratkaisutapoja

esityksessä sovittiin että edellytyksiä nykyistä laajemmalle työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle osana oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta arvioidaan edellä mainittujen kehittämishankkeista saatujen kokemusten perusteella